arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on hienoa että meillä on käsiteltävänä ruokapolitiikka ja ruokapoliittinen selonteko

kiitokset hallitukselle ja ministerille tämän selonteon tuottamisesta ja tämän keskustelumahdollisuuden avaamisesta

ruoka ja puhdas vesi niin kuin tässä keskustelussa on jo useaankin otteeseen todettu ovat maailmanlaajuisessa tarkastelussa strategisia tuotteita

toisin on suomessa jossa nopean toiminnan kyky joudutaan luomaan joka kerta tapauskohtaisin järjestelyin ja jossa reserviläiset muodostavat merkittävän osan joukosta

tämä näkyy muun muassa siinä millä tavalla viljelyskelpoista maata olipa sitä afrikassa tai ukrainassa hankitaan sitä varten että nähdään ruuan ja ruuantuotannon merkityksen kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina

poliittista kynnystä osallistumiselle on saatava alennettua ja konseptia joustavoitettua tavalla tai toisella

reserviläisten ja kantahenkilökunnan motivaatio osallistua tuleviin osastoihin vaarantuu osastojen käyttämättömyyden takia

suomen sotilaallisen kriisinhallintapanoksen laskun vuoksi joukkojen kierrätys muissa operaatioissa valmiusvuoron jälkeen on ongelmallista

tämä motivaatiopuoli lähtee tietenkin siitä että nämä reserviläiset jotka tulevat tähän koulutukseen mukaan kyllä tulevat sillä ajatuksella että he myöskin osallistuisivat varsinaisiin operaatioihin ja kun kerta toisensa jälkeen näin ei käy se varmasti alentaa motivaatiota

samaan aikaan tiedämme että ilmastonmuutoksesta johtuen maapallon tuotantomahdollisuudet eivät parane

maataloustuotannon mahdollisuudet tuotantopotentiaali todennäköisesti alenee

tämä yhtälö merkitsee tietenkin juuri sitä että ruuantuotannosta tulee strategisesti ehkä kaikkein merkityksellisin asia koko maapallolla

siis meidän pitää arvioida kustannushyöty suhdetta siinä mielessä onko viisasta laittaa rahat valmiusosastossa toimimiseen vai itse kriisinhallintaoperaatioihin kun molempia on tarjolla

näistä tosiasioista johtuu myös se että moraalinen velvollisuutemme myös suomessa on pitää huolta siitä että maatalouden tuotantoedellytykset säilyvät kaikkialla suomessa

toisekseen meidän pitää arvioida kustannushyöty suhdetta sen suhteen antaako osallistuminen valmiusvuoroihin kotimaan puolustuksen kannalta riittävästi hyötyä

se tarkoittaa sitä että on pidettävä huolta siitä että peltojen kasvukunto säilyy pellot säilyvät puhtaina ja tuotantokelpoisina mutta on pidettävä myöskin huolta siitä että meillä jalostetaan uusia lajikkeita jotka sopivat meidän olosuhteisiimme joissa tyypillistä on pitkä päivä jota ei ole missään muussa maatalousmaassa maapallolla ja sitten nouseva lämpösumma mikä tapahtuu ilmastonmuutoksen myötä

osallistumisesta on ollut kiistatonta hyötyä etenkin kansainvälisen yhteistoimintakyvyn näkökulmasta mutta valtiontalouden liikkumavaran kiristyessä ensi vaalikaudella on panostuotos analyysi tehtävä perinpohjaisesti

toivoisin kuitenkin ihan omakin tilanne on saanut minut oivaltamaan kuinka tärkeätä on rakentamisessa ottaa huomioon esteetön liikkuminen ettei säästöjä kohdistettaisi tälle alueelle

kolmanneksi tietysti pelkät pellot ja lajikkeet eivät riitä tarvitaan viljelijöitä tarvitaan osaamisen säilyttämistä

päinvastoin on löydettävä ratkaisuja ja on löydettävissä ratkaisuja jotka aika pienellä kustannuksella vain hyvällä suunnittelulla parantavat liikkumismahdollisuuksia

se puolestaan jotta näin voisi tapahtua että osaaminen ja elävä maatalous säilyisi edellyttää että maatalouden tulee olla kannattavaa eli tämän tuotantomahdollisuuden tämän moraalisen velvoitteemme täyttämiseksi meidän pitää huolehtia siitä että maatalous suomessa säilyy kannattavana

julkisessa rakentamisessa tämä jo otetaan tänä päivänä hyvin huomioon mutta asuntorakentamisessa on vielä paljon puutteita ja siinä varmasti törmätään sitten kun väestö ikääntyy yhä suurempiin ongelmiin

tämä on hyvin kirjattu käsillä olevassa selonteossa ja itse asiassa kun edellisen hallituksen aikana eduskuntaan tuli käsiteltäväksi maatalouspoliittinen selonteko ehkä sen tärkein kohta oli se että todettiin tämä sama asia että jokaisen maan oikeus mutta myös velvollisuus on pyrkiä tuottamaan elintarvikkeet jotka oma kansa tarvitsee

tätä ei esimerkiksi wto neuvotteluissa tai eu tasolla missään kohdassa saa asettaa kyseenalaiseksi

muutama sana ruokakulttuurista

se syntyy myös meillä ja on syntynyt suomalaisista raaka aineista

tämän ovat suomalaiset keittiömestarit erinomaisella tavalla oivaltaneet ja onkin hienoa ollut huomata että joidenkin pioneerien kuten jaakko kolmosen jälkeen jotka ovat vuosikymmeniä tehneet töitä suomalaisen ruokakulttuurin hyväksi tänä päivänä meillä on kymmeniä alan taitajia keittiömestareita jotka vievät suomalaista osaamista myös ulkomaille osallistuvat kokkimaajoukkueella kokkiolympialaisiin joita ministeriö on tukenut ja toivottavasti rahat löytyvät jatkossakin siihen että saamme näitä suomalaisen ruuan lähettiläitä lähettää maailmalle

arvoisa puhemies

asko seljavaara totesi täällä että meillä vallitsee ylihygieenisyys

on ollut surullista kuunnella kuinka koko oppositio on tässä populismin ilmapiirissä halunnut monin tavoin väännellä annettuja lausuntoja ja tehnyt tulkintoja jotka eivät ole sellaisia mitä pääministeri ja muut ministerit ovat tässä tärkeässä äärimmäisen tärkeässä kysymyksessä antaneet

se on hieno asia ja siitä pitää pitää kiinni

mutta tämä mitalin toinen puoli on se mihin ed

asko seljavaara kiinnitti huomiota että me olemme ehkä menettäneet sitten jotain tämmöistä pienimuotoisen elintarviketuotannon ja jalostuksen mukanaan tuomaa makujen ja vivahteiden vaihteluja ja olemme vaikeuttaneet pienten yritysten toimintaa vaatimalla niiltä huippuunsa viritettyä hygieenisyyttä ja sitä mihin ministerikin viittasi että eri huoneissa pitää eri asiat tehdä ja niin edelleen

täällä on myöskin luotu sellaista kuvaa muutamissa puheenvuoroissa että nämä takuut joista tässä keskustellaan olisivat ikään kuin sellaista rahaa josta voitaisiin ikään kuin vaihtoehtoisesti tässä päättää käytämmekö ne sosiaaliturvaan tai ties mihin kansallisiin tarkoituksiin vai lähetämmekö me ne ulkomaille johonkin ikään kuin turhan takia

tällaisia asioita jotka ovat selkeästi kustannustekijöitä

meidän pitäisi aika ennakkoluulottomasti miettiä mikä on se oikea tasapaino tämän ehdottoman turvallisuusvaatimuksen ja tämän mitalin toisen puolen makujen ja vivahteiden ja pientuotannon monipuolisuuden välillä

arvoisa puhemies

täällä perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa todettiin että suomi on antamassa päätösvallan pois ja olemme kaatamassa rahaa euroopan valtioille ja tällä tavalla meillä rahat omasta sosiaaliturvasta loppuvat ja hyvinvointivaltio romahtaa

suomella on pitkä kunniakas historia rauhanturvaoperaatioissa aina suezilta alkaen ja meidän vahvuutemme on ollut se että kun joukkomme ovat reservipohjaisia näillä henkilöillä on säännön mukaan ollut siviilikoulutus ja sitä kautta sellaista osaamista jota useimpien muiden maiden sotilailla ei ole ollut

kyllä on niin ja sitä kreikan esimerkki ja irlannin esimerkki osoittavat että jos maan talous romahtaa niin kyllä siinä sitten hyvinvointivaltiota viedään kovaa vauhtia

tähän vahvuuteen ja osaamiseen olemme perustaneet tuota toimintaamme

nyt näyttää siltä että afganistanissa tilanne on ollut sellainen että kovin paljoa näillä taidoilla ei ole ollut ainakaan näillä rauhattomimmilla alueilla käyttöä

on turha ajatella että sellainen valtio jonka talous on kuralla voisi hyvinvointipalveluista pitää huolta

ilmari holmlund joka oli persoonallinen leipuri halusi tällä tavalla kertoa että holmlundin leivässä ei lisäaineita käytetä

tästä syystä minusta on syytä todella miettiä sitä miten jatkossa voidaan toimia niin että tämä tällainen kyky toimia siviilisotilastoimien rajapinnassa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää

sillä vastuullisella politiikalla mitä tässä tehdään tarkoituksena on pyrkiä kaikin tavoin huolehtimaan siitä että meidän oman maankin talous koko euroopan osana pysyisi kunnossa

ehkä me tarvitsisimme nyt vähän vastaavanlaista uutta liikettä että meillä tulisi elintarviketuottajia jotka ottaisivat tämän kilpailuvaltikseen

sen takia eurooppalaisilta ministereiltä valtionpäämiehiltä on ollut oikea viesti antaa julkisuuteen markkinoille että tämä euroopan talo pidetään pystyssä sitä ei päästetä kaatumaan

on annettu tällainen poliittinen viesti mutta ei ole pistetty nimeä paperiin jossa esimerkiksi sitouduttaisiin takuiden nostamiseen nykyiseltä tasolta ylöspäin

tämän asian pääministeri on hyvin selvästi sanonut siis tavallaan niin että homma hoidetaan kunhan keinoista päästään yksimielisyyteen

minä muistelen vanhasen ykköshallituksen tilannetta erityisesti muistan hyvin kun näitä emu kriteereitä rikottiin ja eun ministerivaliokunnassa käsiteltiin suomen kantaa miten pitäisi toimia ja ministeri kalliomäen johdolla päätimme että suomi edustaa erittäin tiukkaa linjaa näissä asioissa että me vaadimme että kaikki maat pitävät näistä ehdoista kiinni

mutta en minä ja muut ministerit eikä tämä eduskuntakaan edellyttänyt sitä että suomi olisi blokeerannut jonkin päätöksenteon ja sanonut että me emme muuten sitten tästä tätä konetta tätä hommaa päästä eteenpäin jos näitä asioita ei panna kuntoon

ei nähty ehkä riittävästi sitä kuinka isosta kysymyksestä tässä oli oikeastaan puhe

mutta vielä kerran tässä on meidän kaikkien nyt oltava vastuullisia ja nähtävä että me joudumme epävarmassa tilanteessa johon täällä on viitattu toimimaan

meidän kaikkien yhteinen etu on se että näin ei käy

me emme varmaan voi sanella lopulta kaikkea mutta joitakin ehtoja voimme asettaa ja niin kuin on nyt nähty ehkä historiaa taaksepäin katsoen niin suomi koskaan ei ole ollut näin tiukka eu neuvotteluissa kuin tällä kierroksella on oltu ja hyvä näin

pääministeri kiviniemi valtiovarainministeri ovat olleet erittäin tiukkoja tässä asiassa tiukempia kuin suomi koskaan ja hyvä näin

on hyvä myöskin sitten muistaa että on todennäköistä että lopullisesti näistä asioista päätökset tehdään kun täällä istuu uusi eduskunta ja itse kunkin pitäisi ajatella myös sitä että ei tänään puhu sellaista minkä eteen muutaman viikon päästä vaalien jälkeen tulee

arvoisa puhemies

tämä lohen kalastuksen säätely on ollut hyvin vaikea ongelmallinen asia ja olen vuosia sitten jo nostanut esille sitä että pitäisi valmistella kalastajakohtaista kiintiöjärjestelmää

kannustaisin kyllä nyt ministeriötä jo ennen ensi kevään eduskuntavaaleja ja hallitusohjelmaneuvotteluja valmistelemaan ja selvittämään kaikki ne taustat mitä pitää selvittää tähän kalastajakohtaiseen kiintiöjärjestelmään siirtymiseksi

toinen asia jonka haluan tässä nostaa esille on se että globaalisti kun arvioidaan niin ruuantuotanto on yksi kaikkein suurimmista haasteista ihmiskunnalle lähivuosien osalta

se on se resurssi minkä pohjalta ruokatuotanto syntyy ja niinpä nostaisin esille sen mitä pitäisi tehdä että estettäisiin hyvän peltomaan siirtyminen muihin käyttömuotoihin

tuomioja totesi että on vain kaksi vaihtoehtoa ota tai jätä ja tästä on viime kädessä kysymys

se on vain nyt mietittävä ottaa vai jättää

tiedämme kaikki ne katastrofaaliset seuraukset jotka toteutuisivat siinä tilanteessa että emme lähtisi tähän mukaan

toinen asia on sitten nämä laajemmat toimet ja se mitä pitää tehdä niin kreikassa talouspolitiikalle kuin euroopan unionissa näitten järjestelmien kehittämiseksi

nyt on ota tai jätä tilanne

vastuullista politiikkaa on se että ostamme aikaa näiden pitemmän ajan ratkaisujen aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies

kanerva äskeisessä debatissa totesi puolustushallinto ja koko sektori on viime vuosien aikana voimakkaasti kansainvälistynyt ja sen profiili on tämän kehityksen myötä noussut

on syytä olettaa että lissabonin sopimuksen solmimisen myötä tämä kehitys yhä vain jatkuu ja vahvistuu

olisikin syytä arvioida että myöskin eun tasolla tulisi virallinen puolustusministerien kokoontuminen

nythän se on voi sanoa kehittynyt tämmöiseen puoliviralliseen suuntaan mutta näyttäisi siltä että tarve olisi muodostaa puolustusministerien neuvosto muiden neuvostojen tapaan

euroopan puolustusmateriaalituotanto on ollut pahasti fragmentoitunutta ja kilpailukyky yhdysvaltoihin nähden heikko ja on havaittu että tarvitaan alan tiivistymistä jotta kehittämistarpeisiin voidaan vastata

tämä on tietysti erittäin haasteellinen alue jos puolustusvälinekauppaa unionin alueella avataan niin kuin suomi on toivonut

pienenä ja korkeata osaamista edustavana maana uskomme että kaupan vapauttaminen olisi meille edullista mutta on selvää että tämä ei voi olla yksipuolista toimintaa ja edelleenkin on korostettava sitä niin kuin muun muassa edellinen puhuja ed

laitinen totesi että vastakauppavelvoitetta tarvitaan ainakin isommissa kaupoissa jolloin varmistetaan se että ikään kuin vastavuoroiset ostot tai kaupan vapautuminen eivät johda keskittymiseen vain suurimpiin jäsenmaihin vaan tällä tavalla voidaan varmistaa se että työnjako todella käytännössäkin tapahtuu unionin sisällä

arvoisa puhemies

kanerva kiinnitti tärkeään asiaan huomiota

aivan selvää on että nykyinen ristisubventio raskaan kaluston ja kevyen kaluston välillä pitää poistaa ja se jo sinänsä varmasti parantaa kilpailua ja sitä kautta alentaa hintoja

suomen puolustusvoimien tilanne on hyvä

itse en niinkään pelkäisi tätä laadunvalvontaa tai hintakysymystä sen suhteen vaan sitä aiheutammeko tällä sen että tulee investointeja

meillä on jo nyt kapasiteettia erittäin paljon tällä alalla ja on mahdollista että tämä uudistus johtaisi siihen että rakennetaan uusi kapasiteetti korjaamoiden yhteyteen ja sillä tavalla tulee tarpeettomia kustannuksia ja olemassaolevia kapasiteettia ja

tämän vuoden budjetti ja ensi vuoden budjetti vastaavat moniin niihin tarpeisiin mitä listalla on ollut ja hyvä kehitys jatkuu

me olemme pystyneet ylläpitämään tämän kolmannes kolmannes kolmannes ja se on budjetissa niin että toiminnallisiin määrärahoihin palkkoihin ja materiaaleihin on tasapainoisesti voitu käyttää rahaa mutta samalla kun valtiontalous tulee epäilemättä kiristymään tämän vuosikymmenen puoliväliin tultaessa ja jo ehkä ennen sitä tämän tasapainoisen suhteen ylläpitäminen tulee olemaan suuri haaste silloin kun tämä materiaalin vanheneminen on käsillä

ja varmaan olisikin syytä että puolustusvoimien ja puolustushallinnon piirissä laajemminkin valmistauduttaisiin tähän tilanteeseen myöskin näiden materiaalihankintaohjelmien osalta niin että myöskin sellaisessa tilanteessa että valtiontalous ja puolustusvoimien budjetti talous kiristyy voitaisiin toteuttaa tasapainoista politiikkaa näiden kolmen sektorin kolmen osa alueen suhteen mikä tarkoittaa sitä että varmaankin muun muassa materiaalin eliniän jatkamiseen tähtääviä toimia ja muita tämän kaltaisia innovatiivisia toimia tarvitaan

ministeri kiinnitti huomiota nimittämänsä siilasmaan työryhmän työ on varfviisi malmö korot työhön varusmiespalvelun kehittämiseksi ja lyhyesti totean hänen puheenvuoroonsa yhtyen että minäkin odotan tältä työryhmältä paljon

toivon että siilasmaan työryhmä tuo hyviä ehdotuksia tässä suhteessa

vielä haluan kiittää jaostoa siitä että tämä puolustusvoimien kuvamateriaalin digitointi päästään aloittamaan

se on pieni hanke mutta tärkeä hanke sillä se on myöskin kulttuurihistoriaa ja näin tämän digitoinnin myötä nuorempi sukupolvi pystyy tätä arvokasta kuvamateriaalia käyttämään jatkossa

arvoisa puhemies

myös puolustusvaliokunta kuuli asiantuntijoita tässä asiassa ja kävi selville että kun suunnitelman mukaan sotilasläänien muuttaminen aluetoimistoiksi toteutettaisiin ensi vuoden alusta tämä on erittäin nopea aikataulu

kun tämä selontekomenettely on myöhästynyt vähintään puoli vuotta alkuperäisestä niin nyt jäljelle jäävä aika näyttää jäävän todella lyhyeksi

valiokunnassa kyllä vaikka sitä ei suoraan kirjattu tänne lausuntoon lähdettiin ajatuksesta että kun pitää hoitaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa jota kaikki osapuolet edellyttävät ja johon on sitouduttu niin olisi syytä miettiä pitäisikö vähintään tätä suunnitelman toimeenpanoa siirtää vuodella

arvoisa puhemies

tämä pankkien rooli tuli esille myöskin kuulemisessa eduskunnan auditoriossa perjantaina ja esitettiin kysymys kuka tässä nyt vetää tällaisia korkoja jotka ovat riistokorkoja

en työpäivänä tuo tähtää lankeavat että meidän hyvä työ on päivänä erääntyvien luottojen korot eivät taida olla näitä riistokorkoja vaan itse asiassa ne tahot mihin ed

kalliskin viittasi ovat niitä jotka spekuloivat tässä viimeisen parin viikon aikana

oikeastaan suomi on tässä liittymässä siihen samaan joukkoon pitkäaikaisten luotottajien joukkoon jotka ovat normaalilla reittauksen mukaisella korolla lainanneet ja nyt valtiot tulevat lainaamaan kreikalle sen tarvitsemia lainoja

kun tässä sanotaan että nyt riistopankkeja pelastetaan niin ei taida muuten olla niin päinvastoin vakautetaan tilannetta ja vastuullisia luotonantajia tässä tuetaan kreikkaa tuetaan

mutta ei jää ja ajat kun syyllisyyttä heitetään äidin näihin tuote vilja ja rehuluotonantajiin luotonantajiin niin kyllä siinä todella hämärtyy se tosiasia että luotonottaja on se joka tietenkin viime kädessä on vastuussa eli kreikka ja kreikan hallitukset erilaiset hallitukset

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on tuntunut siltä että oppositio on vaatinut tai olisi halunnut niin että suomi ja muut euroopan maat olisivat nopeassa tahdissa lisänneet näitä vakuuksia takauksia jotta peli olisi niin sanotusti selvä

kuitenkin kaikki tiedämme että nämä markkinoitten mekanismit vaan näyttävät semmoisilta että se iso suu mikä on auki se vaatii lisää kun sinne jotain laitetaan

arvoisa puhemies

sen takia on ollut ei vain suomelle vaan koko euroopalle viisasta että suomi on jarruttanut ja ollut hyvin tiukalla linjalla siinä että näitä vakuuksia nostetaan ja tätä summaa nostetaan

karhuvaaran puheenvuoroa jäin miettimään onko hänen käsityksensä venäjästä laajasti jaettu kokoomuksen piirissä

paajasen lähestymiskulma on se joka tässä salissa hyvin laajasti jaetaan ja myös puolustusvaliokunta käsitellessään venäjää totesi muun muassa näin että venäjä ei muodosta suomelle sotilaallista uhkaa suomi on venäjälle hyvä naapuri ja tärkeä kauppakumppani

kiljunen täällä kritisoi tätä sopimusta eurosta

eikö meillä ole kaikki syy toivoa muun muassa sitä että tämmöinen verokilpailu euroopassa ei laajenisi

sehän on yksi niitä tekijöitä joilla hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpidetään ettemme lähde tämmöiseen verokilpailuun

eikö ole tarpeellista että sellaiset tapahtumat mitä nyt olemme saaneet nähdä kreikassa ja portugalissa estetään tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

ensi vuoden budjetti on puolustusvoimien kannalta varsin tyydyttävä vaikka haasteita tietysti ensi vuoden osaltakin on kuten esittelypuheenvuoroissa on tullut ilmi

sen sijaan kun suuntaamme katsetta sitten vähän pidemmälle niin huolia esiintyy

tässä suhteessa tietysti nimenomaan ne toimet jotka tulevat eteen seuraavissa turvallisuus ja puolustusselonteoissa ensi keväänä ovat oleellisia

olisikin tarpeellista jo tässäkin keskustelussa tehdä linjauksia miten tätä valmistelua tehdään

mielestäni tämä parlamentaarinen laajapohjainen valmistelu on edelleenkin tärkeätä

toisekseen pitäisi avoimesti keskustella siitä millä tavalla materiaalihankinnat koulutustoimet ja vakinaisessa palveluksessa olevan henkilöstön määrä suhteutetaan keskenään

voidaanko materiaalihankintaohjelmista esimerkiksi säästää niin että tasapainoinen kokonaisuus alhaisemmalla kustannustasolla voidaan saavuttaa olisiko se mahdollista

arvoisa puhemies

ota häntä vastaan on väreistä korkkeja kiuru mieto reijonen itse toivoisi ed

ukkolan puheenvuoro oli kuin kumpujen yöstä venäjän uhan esittelyssä

mitä tulee sitten tähän kaasuputkeen niin kaasuputkessa on kaksi päätä

ja tässä kysytään onko niin että tarvitaan venäjän sotalaivoja suojaamaan sitä putkea

haluan tällä vain sanoa että kyllä se on tämmöinen keskinäisriippuvuuden ilmenemismuoto kun tällä tavalla kauppaa käydään

minun käsitykseni tästä venäjän tilanteesta on niin kuin peruslinjaltaan se että keskinäisriippuvuus kasvaa ja sitoo yhteen venäjää euroopan kanssa

arvoisa puhemies

kun nyt olen kavunnut ja päässyt nämä portaat ylös tänne puhujakorokkeelle niin haluan vielä kiinnittää arvoisan ministerin joka on täällä ansiosta saanut paljon kiitosta ja voin yhtyä näihin kiitoksiin huomiota esteettömän liikkumisen turvaamiseen